pankit totta kai kiittävät erityisesti kreikkalaissyntyinen spiros latsis joka on maailman rikkaimpia miehiä ja saa tällä tavalla meidät turvaamaan valtavat miljardimääränsä jotka hän on kerännyt ja ystävänsä jose manuel barroson kanssa varmaan sopinut

nämä pankit siis iloitsevat ja kiittävät

täällä pistää silmään erityisesti se että täälläkin on jätetty seuraavan eduskunnan päätettäväksi muun muassa yksinyrittäjätukilisäykset työllisyysperusteisiin investointeihin ja yritysten kehittämisavustuksiin sekä kuljetustukijärjestelmän jatkoon

kreikan kansa joutuu tavattomaan kuuriin niin kuin toki pitääkin joutua kärsimään

pankista ei saa lainaa ilman vakuutta

näin tulisi olla myös pikalainojen osalta

tämä johtaisi siihen tavoitteeseen minkä näen perustelluksi että koko nykyinen pikaluottotoimintabisnes ajettaisiin alas

sitähän ei voida lainsäädännöllä muutoin ajaa koska se on ainakin nykyisin laillista elinkeinotoimintaa ja sillä on perustuslain suoja

mielestäni nämä ovat sellaisia aluepoliittisia ja työllisyyspoliittisia toimenpiteitä joita ei hallitus saisi jättää unholaan mutta nyt se on jättänyt

vaihtoehto on se että tätä lainaa ei myönnetä ja euro jaetaan neuroksi pohjoiseksi euroksi ja seuroksi eli eteläiseksi euroksi jolloin voidaan löytää kestävä pohja

mutta tällä tavalla menetellen kuin tässä esitin se saataisiin loppumaan ja hädässä olevien ihmisten riisto saataisiin loppumaan samalla

vielä lopuksi totean että myös kotimaisen uusiutuvan energian kehittäminen on tässä kehyspäätöksessä aivan käsittämättömällä tavalla unohdettu

mutta tämä pitää tehdä rauhallisesti asiallisesti ilman että suomalaisille otetaan nyt ylimääräistä velkaa kreikkalaisia varten

arvoisa puhemies

pikaluottoyritysten rekisteröinnistä joka tässä lainsäädännössä nyt tulee toteutumaan tulee siirtyä toiminnan luvanvaraisuuteen ja näille luville tulee säätää selkeät ja riittävän tiukat ehdot

professori roubini tänään kertoi myös haastattelussaan että euron tie on viimeistään viidessä vuodessa kuljettu loppuun

täällä ei ole siitä oikeastaan yhtään mitään vaikka sen pitäisi olla juuri nyt vahva panostuksen kohde sekä työllisyys että ilmasto ja energiapolitiikan suhteen

silloin tämä homma saadaan myös tältä osin valvontaan ja todelliseksi rehelliseksi toiminnaksi joka joutuu noudattamaan sääntöjä ja suomen lakia

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on siis käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käyttöönottoa rakennusalalla tarkoittava laki

valitettavasti hallitus ei ole näihin puuttunut vaan melkeinpä on yhtä veltto tältä osin kuin on harmaan talouden vastustamisessa

arvoisa puhemies

on hyvä että tätä uudistusta todella seurataan ja jos muutostarpeita ilmenee niihin puututaan

siellä on asiantuntemusta henkilöstöä ja mahdollisuudet todelliseen valvontaan mitä ei hallituksen esityksen mukaisella etelä suomen aluehallintovirastolla mielestäni ole

nimittäin ei tämä ole aivan yksiselitteinen eikä selkeä järjestelmä tämäkään vaikka on sinänsä kannatettava ja hyvä että tähän rakennusalan aika laajaan harmaaseen talouteen näin puututaan

herra puhemies

kallis on jättänyt valtiovarainvaliokunnan mietintöön vastalauseen ja tämä vastalause sisältää lausumaehdotuksen jossa puututaan siihen että tällä hallituksen esityksellä ja lailla tullaan vaikuttamaan niin että myös rehellisille yrityksille tulevat kohtalaiset kustannukset tämän lain noudattamisesta eli uusia tehtäviä jotka ne joutuvat kustantamaan

eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä valmistelee lainsäädännön jonka mukaan pikaluotolle on sen ottajan annettava käypä vakuus ja joka muuttaa pikaluottotoiminnan luvanvaraiseksi ja siirtää sen valvontavastuun finanssivalvonnan tehtäväksi

tähän ongelmaan tämä lausuma puuttuu ja ehdotan herra puhemies että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin edellä selostetun rakennusalaa koskevan arvonlisäveron veronkantopalkkion säätämiseksi

tämä tarkoittaa siis sitä että näille yrityksille jotka joutuvat tässä tekemään viranomaisluonteista työtä nykyiseen verrattuna huomattavasti korvataan siitä työstä aiheutuvat kustannukset

herra puhemies

lapintie ja ed

räsäsen lakialoitteessa ehdotetaan että ryhmäkoosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella

se pitäisikö näistä näin tarkasti säätää laissa on tietysti mielenkiintoinen kysymys koska rahoitus pitää kyllä silloin myös järjestää kunnille

kunnilla on erinomaiset vaikeudet ja toivoisinkin että sosialidemokraatit kiinnittäisivät vielä voimakkaammin huomiota siihen että kuntatalous ei kyllä tässä mallissa eikä tämän hallituksen kuntapolitiikan pohjalta ole sellaisessa valmiudessa että voisi näistä säätää laissa näin tiukasti ilman selkeää rahoitusta

tietysti voi kysyä tarkoittaako tämä sosialidemokraattien esitys kun se on konditionaalissa ja kun sanotaan että lakisääteisesti tulisi velvoittaa nimenomaan näitten määräämistä laissa vai voisiko tulla kysymykseen tämä meidän eduskuntaryhmämme esittämä malli että niistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella

myönnän että asetuksella säätäminen ei ole kovin vankka pohja mutta kuitenkin tulisi oppilaan oikeudet paremmin turvata säädöspohjaa vahvistamalla kuin nyt tapahtuu koska nyt on tavattoman paljon liian suuria luokkakokoja

herra puhemies

globaali ilmasto ongelma on niin vakava että se vaatii yhteisiä ponnisteluja

siksi on huolestuttavaa että suuret maat ja kansat kiina intia usa ja muutamat muut eivät ole mukana näissä sopimuksissa joilla pyritään tämän ongelman syvenemisen katkaisemiseen

myös eu jossa on päästy pitkälle tässä yhteistyössä on vielä avoin kirjoittamaton kirja siltä osin että paineet useissa isoissa jäsenmaissa ovat aika voimakkaat siihen suuntaan että näistä sopimuksista jotka on tehty livettäisiin

nyt kun on erittäin vakava finanssikriisi menossa myös euroopassa tällaiset paineet uhkaavat vain kasvaa

jos globaalisti ei kaikkia isoja maita saada mukaan ja jos eussa alkavat eräät jäsenmaat livetä rivistä niin tämä tekee suomen tilanteen todella vaikeaksi

mielestäni suomen on oltava mukana ja jopa tässä asiassa mallioppilaana ilmastonmuutosta vastaan taistelemassa

herra puhemies

mutta toisaalta on kyllä nostettava vakava huoli siitä että jos suomi toteuttaa nämä tavoitteet ja euroopan unionin kaikki jäsenmaat eivät pysy mukana ja ehkä ei kaikkia suuria maailman maita saada mukaan niin meidän tilanteemme käy hankalaksi

menneisyydestä voi sanoa niin että kyllä vanhasen ykköshallituksessa jossa sosialidemokraatit olivat vahvassa asemassa valtiontalouden hoitajina tehtiin virheellisiä veropäätöksiä

varallisuusveroa olisi pitänyt korjata eikä poistaa

sitten muutakin varmaan tapahtui joka olisi voinut oikeudenmukaisuutta ja valtion tulopuolta pitää paremmin arvossa kuin mitä tapahtui

suomi silloin täyttää ehdot jotka ovat erittäin raskaat kuitenkin ja maapallon ilmasto ongelmaa ei saada ratkaistua

nyt tämä vanhasen kakkoshallitus kokoomuksen johdolla on jatkanut samaa hyväosaisten suosimista veronkevennyksin ja sillä ei ole mitään perustetta työllisyyden eikä yritystoiminnankaan kannalta

siksi on vedottava voimakkaasti siihen että suomi eussa ja eu maailmassa tekevät kaikkensa että saadaan kaikki mahdollisimman tarkasti mukaan tähän yhteiseen urakkaan yhteisen ilmakehän ja maapallon pelastamiseksi

työnantajien kelamaksun yksioikoinen poistaminen niin hyvin tuottavilta työnantajilta kuin vaikeuksissa olevilta oli virhe ja nyt se sitten korvataan sillä että pannaan äärettömän rajut energiaverot joilla kerätään se aukko mikä kelan rahoitukseen näin syntyi

herra puhemies

herra puhemies

totean että tämä tuottavuusohjelma on hankala ja tänäänkin ministeri cronberg sitä kritisoi

siinä on monipuolisesti ja laajasti perustellen esitetty ne toimenpiteet joihin suomessa aiotaan ryhtyä tämän strategian konkreettiseksi toteuttamiseksi

mutta kyllä tässä nyt syntyi vähän turha vastakkainasettelu julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon välillä

en sitä silloin hyväksynyt enkä vieläkään mutta edessä on se että näin näitä energiaveroja joudutaan rajusti korottamaan ja se on pienituloisille ihmisille myös suuri rasite

viime viikolla kun tämä asia oli ensimmäisessä käsittelyssä täällä niin ministeri pekkarinen irtisanoutui hyvin voimakkaasti ja jyrkästi oman ministeriönsä osalta tuottavuusohjelmasta

molempia tarvitaan ja kyllä yhdyn siihen arvioon mikä vasemmalta kuului että eri väestöryhmien väliset terveyserot meillä on isot ja todellakin sellaisten ihmisten elinikä jotka ovat syystä tai toisesta syrjäytyneet esimerkiksi on jo huomattavasti lyhyempi kuin niiden hyväosaisten joiden etua kyllä täällä helposti ajetaan

eräiltä osin kuitenkin on todettava että nämä toimenpide ehdotukset ja tavoitteet ovat ympäripyöreitä ja se selittyy varmasti sillä että hallituksessa joka tämän on laatinut on tavattoman vastakkaisia ja ristikkäisiä tavoitteita ja silloin ei ole saatavissa mitään yhtenäistä linjaa

rahamarkkinaveroja ei kumpikaan hallitus ole tuonut esiin vaikka kristillisdemokraatit ovat siitä äänestyttäneet vuosittain

jos ollaan johdonmukaisia ministeri pekkarisen sanojen kanssa niin hänenkin pitäisi kannattaa tätä lausumaa ja näin osoittaa että tuottavuusohjelma johtaa hänen hallinnonalallaan niin kuin valitettavasti monella muullakin alalla mahdottomaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

ja nyt kun työttömyys on jälleen voimakkaassa kasvussa määrärahat hallinnossa ovat liian vähäiset ja päätösvalta siirretään te keskuksien johtajille niin tässä on edessä työvoima ja elinkeinotoimistojen alasajo ja sitä ei nyt pitäisi päästää tapahtumaan

siksi tässä yhteydessä on aivan paikallaan nostaa esille se että meidän täytyy parantaa perusterveydenhuoltoa niin että niiden ihmisten jotka nyt ovat heikoimmilla ja jotka joutuvat maksamaan nämä hallituksen kiristämät terveydenhuollon maksut asema paranee

en pidä kyllä sitä valitettavasti ihan realistisena mutta en myöskään ymmärrä että sosialidemokraatit esittävät että kahdeksan vuotta velkaannutaan ja sitten vasta aletaan päästä tasapainoon

se mitä tässä vielä odottaisi tarkemmin on myös ne hintalaput jotka eri toimijoille tässä yhteiskunnassa tulevat maksettaviksi

se on kyllä vastuutonta velkapolitiikkaa ja valtiontalouden hoitopolitiikkaa

tavallisille ihmisille kotitalouksille teollisuudelle liikenteelle ja niin edelleen

on hyvin johdonmukaista että tämä uudistus siirretään todellakin alku hankkeen osaksi koska sinne se nimenomaan kuuluu ja siinä yhteydessä tarkasteltavaksi

työterveyshuolto on totta kai erittäin arvokas asia

mutta meidän tässä talossa on pidettävä erityisesti mielessä myös ne jotka ovat syystä tai toisesta työelämästä sivussa ja tarvitsevat hyviä terveys ja sairaanhoitopalveluja

tuo hankehan on vielä kovasti työn alla

pidän tätä monipuolista keinovalikoimaa tässä sekä energian säästö ja tehokkuustavoitteen etsimisessä että energian tuotannon puolella välttämättömänä ja oikeana ja perusteltuna

eli tämä lausuma on sen johdosta hyvin perusteltu ja uskon että henkisesti tämän takana on melkein koko eduskunta mutta onko sitten fyysisesti sormiaan käyttäessään näin toivon

maakunnissa esimerkiksi juuri keuruulla ja vastaavilla seuduilla koetaan äärettömän raskaana tällä hetkellä se että valtion paikallishallinnon palvelut siirretään hyvin kauas tarvitsijoista

ydinvoima ei ole mikään hyvä ja pysyvä ratkaisu mutta siirtymäkautena sitä ilmeisesti tarvitaan ja ehkä lisääkin siihen nähden mitä meillä on nyt niin kuin strategiassa annetaan ymmärtää

tämä kehitys ei ole ollenkaan perusteltua tässä tilanteessa

turpeen osalta toivon että sitä voidaan käyttää edelleen mahdollisuuksien mukaan ottaen vakavasti huomioon sen ympäristövaikutukset mutta jos sillä korvataan tuontihiiltä niin on viisasta että näin tehdään

ne ovat kulttuuriltaan ja taloudeltaan kaikelta perustaltaan niin erilaisia että niitä ei voida ajatellakaan kestävällä tavalla samaan taloudelliseen liittoon

tämä on nyt paljastunut hyvin karmealla tavalla

no sellaista ei ole tässä varsinaisesti ilmennyt emu aikana mutta ei keskusteltu riittävän paljon tästä euroalueen kokonaisuudesta ja sen kokonaisuuden osista

harmaa talous korruptiokulttuuri ja sitten elinkeinoelämä rahoitusvalvonta valtionhallinto taloudenhoito kaikki nämä kysymykset ovat kaukana siitä mihin on totuttu pohjoismaissa ja saksassa ja eräissä muissa keski euroopan maissa

silloin kysyttiin taisin itsekin kysyä ministereiltä mihin toimenpiteisiin ecofin neuvostossa ryhdytään sen johdosta että kreikka on väärentänyt tietojaan ja näin harhauttanut itsensä euroalueeseen

mutta mitään toimenpiteitä se ei synnyttänyt vaan kreikan annettiin olla rauhassa ja sen annettiin jopa jatkaa entiseen malliin taloudenpitoaan josta täällä on paljon kuultu

ensimmäinen on se selviääkö kreikka tällä paketilla ja toinen on se jos tämä laukeaa tai ei toteudu mitkä ovat seuraukset kreikalle euroopan talous ja rahaliitolle euroopan unionille ja vielä sitäkin laajemmalti

paatero totesi olimme finanssivalvonnassa ja keskustelimme näistä asioista mutta selviä vastauksia ei ole tullut sieltä eikä ministereiltä

tässä on nyt tilanne joka johtaa siihen että kuntavero nousee varmasti ensi syksynä lähes joka kunnassa sähkövero nousee arvonlisävero nousee

käsittelyssä on varsin mittava asiakokonaisuus joka koostuu monesta eri osasta

näihin isketään ihan varmasti ja äsken keskustan puheenjohtajaehdokkaat tuolla olivat näihin valmiita iskemään eli pienituloisetkin maksavat näitä välillisiä veroja suhteessa vielä raskaammin kuin suurituloiset ja tälle linjalle on nyt menty

se on mielestäni kohtuuton epäoikeudenmukainen ja väärä linja joka vain vähentää ostovoimaa köyhimmältä kansalta ja sitä kautta kurjistaa ja on kansantaloudelle epäedullista

tehän olette ilmeisesti edelleen en kysy miksi olette vaan tiedän että ilmeisesti olette sosialidemokraattien taloustoimikunnan puheenjohtaja

sitten vielä tähän talouden tasapainottamiseen totean että oecd tarjosi mahdollisuutta että noin vajaassa kymmenessä vuodessa pitää suomen päästä taloudessa tasapainoon ja todellakin sosialidemokraatit näyttivät puoluekokouksessaan toteavan että kaksi vaalikautta siihen menee

oli täysin välttämätöntä saada tämä puheenvuoro kiittääkseni ministeri pekkarista siitä että hän tämän te toimistojen alasajon lupasi nyt katkaista ja estää mikä oli uhkaamassa tämän järjettömän yksioikoisen tuottavuusohjelman takia

eikö ole enää

no jos ei ole niin te olette kuitenkin niin kuin tämä keskustelu on osoittanut sosialidemokraattien talouspoliittisen ajattelun aivot se keskus erittäin viisas mies

ja jos se ei riitä niin vielä suurempi summa ja alijäämät ovat pohjalla ja köyhyyttä on nyt jo ja työttömyyttä niin että ostovoima on erittäin huono

kun nämä äkillisen rakennemuutoksen alueet on määritelty kahdeksi vuodeksi ja esimerkiksi keuruun seudun ja saarijärvenviitasaaren seudun kaudet ovat nyt päättämässä tai niiden kausi on päättymässä ja tilanne kuitenkin lomautusten ja elinkeinoelämän näkökulmasta ei näytä kovin hyvältä päinvastoin niin kysyn onko mahdollista että kahden vuoden aikaa jatkettaisiin niiden osalta missä siihen on perusteluita

meille on täällä koko ajan suomen talouden osalta todettu että pitää veroja alentaa jotta ostovoima säilyy ja se pitää työllisyyttä yllä

minusta kuitenkin tärkeintä olisi nyt että uusi hallitus jo tämä pätkähallitus ja sitten seuraava tekisi uskottavan kehyksen jossa olisivat sekä tulot että menot kattavasti ja pitävä suunnitelma miten valtiontalous ja samalla kuntatalous tasapainotetaan ja suomi nostetaan tästä suosta

nämä muodostavat sellaisen kokonaisuuden että mielestäni olisi ollut aivan kohtuullista että näistä olisi käyty kokoava kokonaiskeskustelu jossa myös valtiovarainministeri ja pääministeri joko entinen tai tuleva olisivat olleet mukana selvittämässä koko eduskunnalle mistä on kysymys minkälaisiin vastuisiin olemme sitoutumassa ja mikä on eurooppalainen taloustilanne tänä päivänä mikä se on mahdollisesti tulevina kuukausina ja vuosina

neljä kuukautta olette tätä asiakirjaa valmistelleet ja täältä puuttuu edelleen vaikutusarviot tarkat luotettavat arviot vaikutuksista työllisyyteen verotukseen elinkeinopolitiikkaan kuntatalouteen ja niin edelleen jotka ovat aivan äärettömän tärkeitä asioita tähän keskusteluun tuoda selkeästi esille paperilla niin että me voimme katsoa miten ne on laskettu pitävätkö ne paikkansa

kreikassa nyt pakotetaan heidät nostamaan verotusta leikkaamaan sosiaaliturvaa ja kaikkia etuuksia palkkoja eläkkeitä ja niin edelleen

tähän elvytyskeskusteluun sen verran totean että en oikein ymmärrä vasemmisto opposition linjauksia siitä että nyt vaaditaan kun vuodenvaihde on vasta edessä niin valtavasti panostuksia tässä vaiheessa

on katsottava äärettömän tarkkaan mihin ne kohdennetaan

ministeri tanskanen tekee tämän työn ja sen jälkeen on syytä katsoa mitä päätöksiä tehdään neljäkymmentä vastauspuheenvuoroa pysy perässä käytettiin ministeri pekkarinen miltään yhteyteen yhteenveto neljä

köyhyys työttömyys ja sitten levottomuudet tekevät oman osansa eli valitettavasti en voi uskoa että kreikka tällä ohjelmalla selviää tästä tilanteesta

tässä otetaan pitkälle ajalle valtavat vastuut tilanteessa jossa epävarmuustekijöitä on tavattoman paljon

meillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta tehdä tarkastustyötä itse kun esimerkiksi minä sain tämän eilen tulostin illalla ja tämä päivä on ollut täynnä ohjelmaa

arvoisa puhemies

taannoin talousvaliokunnassa kerrottiin valtiovarainministeriön kajaste kertoi ja kirjallisestikin totesi että imfää ei haluttu alun perin ylpeyssyistä mukaan kreikan asioiden hoitamiseen sen tähden että katsottiin että se on häpeäksi jos euroalue itse ei pysty jäsenmaataan nostamaan jaloilleen

minä epäilen sallinette että epäilen että teillä oli tämä taktinen veto että te halusitte tuoda sen sammutettuna lyhtynä tänne jotta me emme pystyisi siihen paneutumaan etsimään siitä pitääkö se miltään osin paikkansa

voitaisiin siitä tämä vajaa kolmannes ottaa nyt käyttöön ja sillä sitten hoitaa tuo ensimmäinen erä pois ja sen jälkeen olisi aikaa syksyyn rakentaa paketti jolla hoidettaisiin kreikan muut osuudet tästä ongelmasta mahdollisesti muulla tavalla

tässä nimittäin valtiovarainvaliokunta on kuullut asiantuntijoina lainsäädäntöneuvos seppo tannista valtiovarainministeriöstä ja osastopäällikkö antti suvantoa suomen pankista eli kahta virkamiestä jotka ovat vielä puhumassa asiantuntijoina sinänsä varmasti viisaita miehiä mutta hieman kapea alaisesti siltä näkökulmalta mikä on hallituksen linja ja euroopan unionissa valittu politiikka puolustamassa sitä

mutta teillä tulot ovat ilmassa erittäin vahvasti ja juuri näitten tulojen tarkistaminen olisi ollut äärettömän tärkeää

ja se tapa voisi olla se että kreikka euroopan unionin komissio ja imf yhdessä ilmoittaisivat että kreikka

tehkää ensi vuonna arvoisa edustaja heinäluoma tehkää vaihtoehtobudjettinne ensi vuonna kahta kolmea viikkoa ennen kuin on tämä keskustelu ja julkaiskaa se silloin

tai kolmasosan veloistaan